nyt tosin vaan tämä hallituksen tekemä budjettiesitys uhkaa tätä alkanutta talouskasvua joten me olemme tehneet oman vaihtoehtobudjettimme

tulevaisuudessa muun muassa automatisoitu liikenne tuo huomattavan lisähyödyn mutta tällä hetkellä liikenteen osalta laki estää kuljettamattoman henkilöauton käytön maanteillä sekä kaduilla

pääasiassa kolmea kohtaa täytyisi nykytaloustilanteessa ylläpitää

kenellä on vastuu ja mitkä ovat nämä oikeudet jos pikavalmistus yleistyy huomattavasti

kotimaista kysyntää pitää ylläpitää

etätöiden osalta voisimme lisätä tehokkuutta huomattavasti mutta sielläkin on monia lainsäädännöllisiä esteitä jotka liittyvät muun muassa etätöiden kannattavuuteen valvontaan työsopimuksiin sekä työmatkojen subventointeihin

idea ja ajatus tässä on se että leikataan niistä kohteista mitkä vaikuttavat kaikista vähiten kansantalouden kokonaiskasvuun ja investoidaan sinne mitkä tuottavat sitä kasvua kaikista eniten

oppimisen ja opastuksen yksilöllistymisen osalta meillä on esteitä opetussisältöjen laadinnassa sekä viimeisenä asiana nostan avoimen datan ja monet muut sovellukset nettimaailmassa ja uusissa sovelluksissa

viennin kilpailukykyä on nostettava

näin yhteensä tällä paketillamme saamme hyvinkin suomen talouden kasvuun

aikani taitaa olla tämän puheen osalta loppu mutta jatkan myöhemmässä vaiheessa

ennen kaikkea painottaisin sitä että tällaisessa tilanteessa täytyisi uskaltaa tehdä poliittisia kokeiluita

vaikka joku ajatus tuntuukin ikävältä toteuttaa niin sitä täytyisi kokeilla ja katsoa että kuinka meidän kansantalous siitä oikein voisi lähteä kasvuun

olin tuossa jo äsken aikeissa kiittää edustaja myllykoskea siitä että hän on ansiokkaasti tuonut tähän keskusteluun näitä työvoimapoliittisia näkökulmia mutta kun äsken kuulin mitä hän sanoi niin en voi kyllä kiittää näistä äskeisistä sanoista

täytyy sanoa se että tämä meidän vaihtoehtovastalauseemme lisää yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta se on laskettu ja mitattu

meidän täytyy tehdä kokeiluja yhteiskunnassa jotta nähtäisiin oikeasti mikä täällä toimii ja mikä ei toimi miten sitä talouskasvua saadaan aikaan

hän sanoi että ei kannata onnitella

tunteja ei tule paljon

tämmöisissä tilanteissa ovat monet koulusta jo valmistuneet opiskelijat eivät saa kunnolla niitä tehtyjä työtunteja kasaan

täältä ovat valitettavasti sdpn talousosaajat jo lähteneet mutta kun tästä pöntöstä edustaja lindtman äsken näitä sdpn talouslinjauksia laajalti julisti niin minäpä tein sellaisen toimenpiteen että lähetin eduskunnan laskentapalveluun sdpn vaaliohjelman sekä talouslinjaukset

uudistukset on esitetty niin yleisellä tasolla että kustannusvaikutuksia ei pysty laskemaan

eli siis toisin sanoen tämä sdpn julistus siitä miten heidän talousohjelmallaan miten heidän vaaliohjelmallaan suomen talous olisi käännetty nousuun miten velkaantuminen olisi saatu taitettua on täysin tyhjällä pohjalla täysin höttöä

no miten me nyt sitten voimme sitä miettiä minkälaista politiikkaa sdp oikeasti itse asiassa on ajanut

kolme vuotta mentiin ilman talouskasvua työttömyys kasvoi viennin kilpailukyky heikkeni vaihtotase painui pakkaselle valtionvelka nousi ennätyslukemiin

nähdäkseni tällä sdpn linjalla talouskasvu olisi ollut hyvin heikkoa velkaantuminen olisi jatkunut uudistuksia ei olisi saatu maaliin työttömyys sekä viennin kilpailukyky olisi entisestään heikentynyt ja kuitenkin sdp olisi toteuttanut nämä samat indeksileikkaukset mitkä hallitus tulee nyt toteuttamaan sekä sitten toinen keskeinen pääleikkauskohde sdpllä olisi ollut koulutus

hallitusohjelma on tehty siten että tässä yhtä aikaa toteutetaan sopeutusohjelma uudistusohjelma sekä panostusohjelma

sopeutusohjelman osalta kilpailukykyä kohennetaan velaksi me emme voi enää elää ja yksikkötyökustannuksia on laskettava ja helpoiten se tapahtuu tämän yhteiskuntasopimuksen kautta

uudistusohjelmasta sanottakoon se että nämä isot uudistukset sote sekä kuntauudistus täytyy saada maaliin

julkisen puolen toimintoja on tehostettava digitaalisuutta on lisättävä sekä yhteiskunnan yleistä tuottavuutta kasvatettava

viennin kilpailukykyyn täytyy tehdä sopivia sijoituksia eli meidän täytyisi tehdä jonkunlainen vientielvytyspaketti

se on täsmälleen siten kuten edustaja tynkkynen tässä aikaisemmin totesi

investointiohjelma täytyy saada hiottua huolella kuntoon etenkin nyt kun huomataan se että oecdkin on tiputtanut maailmantalouden bkt kasvuennusteita tänä päivänä

nämä lainsäädännölliset esteet mitä meillä on kuuluisi poistaa välittömästi

se edesauttaisi sitä että meillä syntyisi nopeasti uutta liiketoimintaa

eli meidän täytyy jotenkin pystyä kilpailemaan muuta maailmaa vastaan ja nostamaan omaa tuottavuutta ja bkttä nyt kun muualla on kasvu heikkoa

sen takia aikaisemmin keskustelussa olen sanonut että täytyisi saada sitä voimakkaampaa johtajuutta ja niitä toimenpidelistoja ehdotuksia niistä toimenpiteistä mitä meidän täytyy tehdä ja nämä lainsäädännöllisten esteitten poistamiset olisivat semmoisia millä tuottavuutta pystyttäisiin lisäämään nopeiten

mitä tulee sitten tähän hallitusohjelman visioon tämä visiohan mikä löytyy ihan hallitusohjelman ensimmäiseltä sivulta on yleisesti hyväksytty

ennen kaikkea tuolla hyvinvointipalveluitten tuotannon puolella saataisiin nopeastikin hyviä tuloksia aikaan

en malta olla kommentoimatta tätä himasen tänään julkistettua tutkimusta ja kysymystä siitä onko tämä tutkimus vai onko se vain pelkkä julkaisu koska sieltähän puuttuvat nämä lähdeviittaukset ainakin alkuosasta hyvinkin kokonaan

ihmettelen kyllä sitä olemmeko me saaneet tässä sellaisen kansainvälisen tason tutkimuksen kuin meille on luvattu vai onko tämä vain julkaisu

vielä sitten tästä hallitusohjelmasta ihan muutamia huomioita

täällä on aikaisemmin salissa sanottu että tämä tutkimus on tilattu sen takia että saataisiin laajennettua ajattelua mutta eipä uusia avauksia kauheasti ole löytynyt

yksilön vastuuta yhteisöstään kuuluu kasvattaa

mitä edustaja tynkkynen näistä ajattelee

kunnioitettu puhemies

itse asiassa nämä tukipaketithan väliaikainen ja pysyvä mekanismi ovat lippalakkeja ja ne eivät sovi sekä omenalle että melonille

tällainen omenahan on tietenkin luonnollisesti pieni velkainen valtio ja tämä meloni on iso espanja jolla on paljon velkaa

mitä enemmän sitä lippalakkia venyttää sitä enemmän myöskin tämä meloni paisuu ja kasvaa kokoa

me emme koskaan pysty näillä mekanismeilla kattamaan espanjan velkoja emmekä näiden muiden velkamaiden yhteisvastuita

nämä hallituksen toimet eun pelastamiseksi tuhoavat suomen viennin edellytyksiä ja lisäävät kansan pahoinvointia ja samalla myös köyhdyttävät kansaa

kunnioitettu puhemies

meillä on kahdeksan vuosineljännestä menty ilman talouskasvua

vientimme venäjälle alkuvuoden tapahtumien takia on tippunut huomattavasti jopa noin yhden kuudesosan alkuvuonna

työelämän puolelta

ansiotaso toki on noussut vaikka bkt on ollut laskusuunnassa

tämähän toki on niille hyvä jotka työelämässä ovat mutta niille todella huono jotka ovat työttömänä koska kuluttajahinnat ovat myöskin nousseet todella nopeasti viime vuosina

elpyminen lamasta on ollut huomattavasti eu maita hitaampaa ja huomattavasti hitaampaa kuin yhdysvalloissa on ollut

tämä johtuu siitä että elvytyksemme on epäonnistunut

me olemme elvyttäneet lähinnä siten että olemme lisänneet taloudellisen tuotannon potentiaalia mutta emme itse taloudellista tuotantoa

nähdäkseni meidän fiskaalisen politiikkamme pitäisi olla hieman kevyempää kuin se tällä hetkellä on

lisäksi työn hintaa pitäisi alentaa alentamalla sote maksuja

tämä näkyisi heti kasvaneessa työllisyydessä ja sitä kautta saisimme taloutemme nousuun

kovinkaan useasti ei pääse puhumaan valtiontalouden kehyksistä joten se tilaisuus täytyy toki käyttää hyödyksi

tässä valtioneuvoston selonteossa heti ensimmäisellä sivulla nostetaan esille mielestäni olennaisin huoli suomen tulevaisuuden kannalta

vaihtotaseen pysyminen alijäämäisenä sekä vaihtosuhteen edelleen heikkeneminen johtaisi väistämättä siihen että lisäleikkauksia vaadittaisiin tulevina vuosina

koska olemme saksan kanssa samassa valuutta alueessa ja saksa näyttäisi olevan tulevaisuudessakin eun talousmahteja saattaa olla niin että palkkakehitys ei saisi suomessa olla nopeampaa mitä saksassa jos haluamme säilyttää oman kilpailukykymme

muuten mielestäni nämä kehykset on tähän taloustilanteeseen nähden aika oikein laadittu mutta tämä alvin nosto tämä on vähän huolestuttavaa tämä saattaa heikentää ostovoimaa ja lisätä paineita palkkojen nostamiseen etenkin matalapalkka alueilla

siinä on olemassa tietty tippumisuhka etenkin kun ottaa huomioon sen että tuossa kesällä kenties syksyllä saattaa tulla päätettäväksi ensimmäisiä espanjan tukipaketteja

tämä on huolestuttava tilanne sillä jos luottoluokitus tippuu suomella niin silloin myöskään nämä kehykset eivät sitten pidä paikkaansa ja meidän täytyy tehdä uusia leikkauksia

tällöinhän se velkasuhde laskee

meidän täytyy kaikilla tavoilla edesauttaa sitä että meidän vientiyhtiömme saavat lisää vientiä vaihtosuhde nousee positiiviseksi saadaan lisää bkttä saadaan kasvua ja otetaan velkaa hitaammin mitä kokonaistuotanto nousee

kunnioitettu puhemies

näitä tavoitteita olivat valtion velkasuhteen taittaminen työllisyysasteen nosto sekä työttömyysasteen laskeminen

kolme viikkoa sitten julkaistiin suunnitelma jolla tämä kestävyysvaje paikattaisiin mutta en usko että hallitus tulee tätäkään paikkausta onnistuneesti tekemään koska nämä luvut vaikuttivat hatusta vedetyiltä

olen huolestunut tästä nykyisestä menettelytavasta jolla valtion vuotuista velanottoa vaivihkaa lisätään

jos tätä samaa menettelytapaa jatketaan myöskin ensi vuonna velkaantuu suomi lähestulkoon yhtä paljon kuin tänä vuonna vaikka tässä budjettiesityksessä toisin väitetäänkin

ihan tässä puheen alussa haluaisin kiittää edustaja sasia hyvästä puheenjohtamisesta valiokunnassa jämäkästä mutta myöskin samalla joustavasta työstä

tästä alkavasta kasvusta mikä on ollut näissä edellisissä puheissa myöskin teemana totean sen että kyllähän tilanne on niin että tämä halpeneva öljy sekä myöskin keskuspankkien aloittama valuuttasota on tällä hetkellä suomen vientiyhtiöille etenkin metsäteollisuusyhtiöille oikein hyvä asia elikkä siellä metsäteollisuusyhtiöt tekevät tällä hetkellä todella kovaa ja hyvää tulosta ja uskoisin että se vaikuttaa sitten myös meidän muihinkin teollisuudenaloihin

meillä on aika paljon sellaisia yhtiöitä mitkä tekevät itse asiassa taalapohjaista kauppaa ja nämä nykyiset valuuttasuhteet ovat meille hyvä etu

näemme että nämä viimeaikaiset tapahtumat ovatkin myös osoittaneet sen että meidän täytyy panostaa omaan puolustukseemme

sitten vielä näistä uusista metsäteollisuuden investoinneista

tämän jälkeen vielä esitämme lausumaa jonka mukaan hallitus huolehtii siitä että näitä kipsisakka altaissa olevia jätevesiä ei saa päästää poistoputken kautta tai muun menetelmän avulla kainuun luontoon tai vesistöihin puhdistamattomana edes väliaikaisesti saati hätäjuoksutuksena

kiitos

kunnioitettu puhemies

kuuntelin tuossa huolella edustaja vehviläisen puheen ja täytyy kyllä sanoa että olen pitkälti samaa mieltä siitä että naisen asemaa pitää edelleen suomalaisessa yhteiskunnassa kohentaa mutta tämä hallituksen esitys ei ole kyllä sellainen millä sitä voidaan tehdä

hallituksen kaavailut kotihoidon tuen jakamisesta miehen ja naisen kesken jakavat myös kansaa toki siten että vain noin kolmasosa kannattaa näitä hallituksen tekemiä uudistuksia

tutkimus on myös sikäli mielenkiintoinen että siitä selviää että naisista selvästi yli puolet vastustaa kotihoidon tuen jakamista

näin todellakin vaikka tätä leikkausta on kansalle myyty sillä että tällä kohennettaisiin naisten oikeuksia

edustaja backmanille joka nyt on valitettavasti kyllä poistunut salista toteaisin sen että väititte että jos nainen hoitaa lapsia kotona hän on alistetussa asemassa ja siihen pitää lainsäädännöllä puuttua

talouskasvua heikentää ennen kaikkea heikkenevä taloustilanne sekä eläköitymisestä johtuva huoltosuhteen heikkeneminen

eli toisin sanoen siellä kehyksissä ennustettiin että huoltosuhde kohenee työllisyys kehittyy positiivisesti mutta samaan aikaan velkaantuminenkin vähenee

nämä kaikki kehityskulut eivät todellakaan tule toteutumaan

hallitus ei kumoa näitä laskelmia vaan selittelee käyttäytymismuutosten pienentävän näitä kunnille aiheutuvia kustannuksia

joitakin kustannuksia kunnille on siis tulossa

edelleen tälläkin hetkellä valtiot velkaantuvat nopealla tahdilla